tässä ajankohtaisena asiana haluan todeta että maatalouden tulevaisuuden edellytyksiin suomessa vaikuttaa kolme keskeistä asiaa

kyse on siis näitten pikavippi lainayritysten rekisteröimisestä jota myös talousvaliokunta on yksimielisessä lausunnossaan toivonut silloin kun viime syksynä käsittelimme pikavippilakia jossa otettiin korkoilmoitusmenettelyihin ja yölliseen lainan antamisen kieltoon kantaa

tuotantopanosten hinta nämä tuet joista nyt euroopan tuista neuvotellaan mutta myös kuluttajahinnat millä maataloustuottajat tuotteitaan myyvät

mutta miten vahvasti näette että tällä olisi jo tulevien vuosien varalle laskettavissa myös tehostamissääntömahdollisuuksia ja ennen kaikkea kansalaisten palvelujen parantamista

olemme saaneet suureen valiokuntaan kirjelmän jossa kerrotaan yleisesti tuosta komission esityksestä ja kunnioitan roolianne pääministerinä mutta tämä verokilpailu muut paineet ja sitä myöten veropohjan laajentaminen olisivat kuitenkin suuria tulevaisuuden kysymyksiä joihinka aika useat euroopassa ovat lähteneet nyt aatesuunnasta huolimatta

täysin kohtuuttomilta tuntuvat suomalaisten tuottajien saamat pienet osuudet tuotantohinnoistaan perunasta lihasta maidosta tai viljasta ovat tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita mutta niitä ei yksin tässä ratkaista

silloin eduskunta yksimielisesti edellytti että hallitus antaa vielä tällä vaalikaudella esityksen lainsäädännöksi jolla säädetään kulutusluottojen myöntäminen rekisteröintiä edellyttäväksi elinkeinoksi ja näin helpotetaan viranomaisen mahdollisuuksia valvoa pikaluottojen ja muiden kulutusluottojen tarjoajien toimintaa sekä mahdollistetaan puuttuminen lainvastaiseen toimintaan sanktioiden avulla muun muassa poistamalla kulutusluottojen tarjoaja rekisteristä

politiikka on mahdollisuuksien taidetta

ohjelmien tulisi olla laajalti käyttökelpoisia suomessa ja alueillamme ja lisäksi tulee turvata riittävä tuki kaikkien raja alueiden yhteistyöhön hallitusohjelman mukaisesti

näimme että valmisteltavalla lainsäädännöllä on pyrittävä turvaamaan myös se että kulutusluottojen tarjoajilla on riittävä ammattitaito ja että he ovat luotettavia

sitten jos on jäänyt pienemmästä verovilpistä kiinni sitä on tutkittu ja sen jälkeen tulee suurempi rikosepäily ja se jätetään tutkimatta sen takia että se kohdistuu jo aiemmin esillä olleeseen rikokseen liitetään samaan pystytäänkö tämmöistä periaatetta mielestänne mitenkään korjaamaan ja oletteko sen parissa työskennellyt

ne on oikeastaan sellaisenaan läpi viety tähän hallituksen esitykseen ja varmasti talousvaliokunnassa tämän mielihyvin otamme vastaan

en ed

tuolloin keskustavetoisen hallituksen linjaksi muodostui vastikkeettoman rahan lainaaminen velkamaille ja tuen kanavoituminen näitä maita rahoittaneille pankeille

lisämutkia eurooppa tasolle tuskin kaipaa kukaan

tässä on aika lyhyin tai olemattomin perusteluin sitten valittu se minne nämä luotonantajat rekisteröidään

kansan oikeustajua vastaan menee se että isoja vero petoksia tai talousrikoksia jätetään tutkimatta että niistä on joku kulma aikaisemmin paljastunut ja asiaa on käsitelty ja sen jälkeen ei voisi enää uudelleen samaa rikkomusta tai rikosta tutkia

varmasti puhumme tämän päivän kuumimmista asioista mitä euroopassa eri maissa tapahtuu

suppeasti sanottuna käsittelemme kyllä vain yhtä perussopimuksen muutoskohtaa ja tällä perussopimuksen muutoskohdalla ei vielä lisätä yhtään unionin toimivaltaa eikä edes perusteta tuota mekanismia vaan sen mahdollistaminen tehdään nyt

on päädytty siihen että aluehallintovirasto olisi elinkeino oikeudellisesti valvontaan sopivin elin ja että rekisteri keskitettäisiin etelä suomeen jotta vain yksi rekisteri tarvitsisi perustella

se jälkimmäinen perustelu varmaan on aivan hyvä mutta kiinnostaa itseäni kyllä asian käsittelyssä kuunnella myös eri asiantuntijatahoja olisiko kuitenkin ollut helpompaa perustaa se rekisteri finanssivalvonnan yhteyteen kiina syytti ne perustetaan laki jossa nimenomaan sanotaan että ne ovat

jos suuresta massasta tietoa mitä olemme saaneet tämän prosessin aikana suuresta massasta selvityksiä mitkä olivat valtioneuvoston selonteon takana ja suuresta massasta tulevaisuusvaliokunnan selvitystyötä yrittää viidessä minuutissa miettiä missä mennään niin me menemme kyllä siinä mikä on politiikassa ihan normaalia että painopisteet vaihtelevat

meistä on tärkeää että työnteko kannattaa mutta meistä on myös tärkeää että perusparametrit esimerkiksi asuminen ovat suomessa kohtuuhintaisia

tuossa eräs entisistä ministereistä on jo käyttänyt puheenvuoron ja tämähän perustuu maaliskuussa kiviniemen neuvottelemaan lopputulokseen jossa tämä päätettiin tehdä joten tämä tämän päivän kohta on tekninen